nimittäin tämä hallitusohjelma on niin vankka hallitusohjelma harmaan talouden torjumiseksi että minä en ainakaan muista tällaista aikaisemmin nähneeni

tässähän on ollut se virhe alusta alkaen muun muassa talouden arviointineuvostohan otti kantaa siihen että nämä työllisyysvaikutukset pakkolakien osalta on arvioitu täysin yläkanttiin

suomea johtaa ehkä historian luontokielteisin hallitus

kyllä silloin täytyy arvoisa edustaja kalli vastuullisen opposition kyetä tuottamaan oma talouslinja

mutta puhemies haluan tässä yhteydessä ottaa esiin ihan ajankohtaisen huolen joka liittyy tietenkin tähän nordean yhtiöjärjestelyyn ja siihen että siitä on tulossa sivuliike

mielestäni äskeinen puheenvuoronne myös antoi lisää aihetta kiitoksiin siitä että olette aktiivisesti edistänyt sitä mahdollisuutta että kaikilla näissä olosuhteissa on mahdollisuus osallistua seuraavaan kokoukseen ja käydä sitä hyvin tärkeää vuoropuhelua kaiken kaikkiaan eli haluan tästä myös omalta osaltani teitä lämpimästi kiittää

tietenkin teidän näkökulmastanne tähän liittyy vielä kaksi uutta ydinvoimalupaa

erittäin paljon taloudellisia resursseja pistetään harmaan talouden torjuntaan ja sitä kautta myöskin saadaan sitten valtiolle lisää tuloja

kysynkin ministeri sinnemäeltä olisiko jatkossa aika sanoa että jo riittää ja suunnata yhteistyötä sosialidemokraattien suuntaan ja sanoa kerta kaikkiaan tälle hallitukselle jo riittää

tämä on sillä tavalla ollut niin surullinen näytelmä koko pakkolaki että toivon toden totta että nyt tämä edustaja tolppasen puheenvuoro todellakin tarkoittaa sitä että pakkolakeja ei enää ole eikä niitä enää tuoda koska toistan edelleen sopimalla ei sanelemalla

jos kykenemme ennaltaehkäisemään homeongelmia niin tietenkin ja luonnollisesti myös sitä kautta kansantalous voi paremmin kun terveyskustannukset alenevat

mutta tästä että pekkarinen vaatii kulutuksen leikkaamista samaan aikaan joku teillä vaatii lisävelkaa joku vähemmän velkaa ei nyt valitettavasti ota erkkikään selvää mikä teidän linjanne on

minä luulen edustaja tiilikainen että ehkä juuri siksi koska teillä ei välttämättä itsellänne ollut silloin neljän vuoden aikana antaa juurikaan panoksia tähän harmaan talouden torjuntaan te nyt sitten tavallaan teette tikusta asiaa ja kieltäydytte näkemästä metsää puilta ja yhteen asiaan takertumalla yritätte antaa sellaisen kuvan että tämä hallitus ei olisi tosissaan harmaan talouden torjunnassa

voisinpa oikeastaan tässä yhteydessä vielä kerran sitä edellistä talousvaliokuntaa kiittää siitä loistavasta kattavasta mietinnöstä mikä heillä tämän asian suhteen oli

iso asia tässä puhemies on se että tämän yhtiöjärjestelyn myötä koko iso pankki siirtyy finanssivalvonnan ulkopuolelle ja sillä on vaikutuksensa muun muassa valvontamaksuihin

aivan kuten te olette sanonut ja edustaja heinäluoma tuossa aiemmassa puheenvuorossaan sanoi suomen toimintalinjan on oltava sillä tavalla kirkas että me haluamme edistää vuoropuhelua me haluamme edistää yhteistyötä ja me haluamme edistää keskustelua

totta kai aina silloin kun kysymys on veronmaksajien rahoista on tällä parlamentilla eduskunnalla oltava tieto siitä mitkä ovat kokonaisvastuut ja myös näitä asioita on hoidettava niin että veronmaksajien riski menettää rahansa jää mahdollisimman pieneksi

arvoisa herra puhemies

ja kuten puhemies haluaisin toistaa toivon että myös tämä kampanjakatto nousee tässä jatkokehittämistyössä mukaan

varmasti käy niin että huolestuttavalla tavalla valvontamaksut saattavat tippua useita miljoonia mikä silloin tietenkin vaikuttaa koko finanssivalvonnan resursseihin suorittaa hyvin tärkeää valvontatehtäväänsä

on ihan hyvä että edustaja zyskowicz on eri linjalla kuin hallitus ja minusta on tärkeää että hallitus nyt noudattaa omaa linjaansa

tässä on vain ja ainoastaan se ratkaisun avain vain näin me voimme päästä eteenpäin ja siinä suhteessa haluan kyllä kiitokseni myös esittää

tässä suhteessa haluan myös kiittää edustaja saarisen tavoin valtiovarainministeri jutta urpilaista sillä kun täällä perussuomalaiset kovasti sanoivat että haluavat tiukkuutta niin konkreettisesti tämän hallituksen vaihtuessa ministeri urpilaisen ansiosta suomen linja on merkittävällä tavalla tiukentunut euroopan unionissa suhteessa suomalaisten veronmaksajien riskien pienentämiseen

uskon että ministeri vapaavuorikin on perehtynyt hyvin meidän taloutta elvyttävään pelastusrengasesitykseemme jossa olemme vahvasti vaatineet uusia tukitoimia tasapuolisesti sekä asunto osakeyhtiöiden remonttitukiin että myös vuokra asumisen perusparannuksiin ja aluksi näytti pahalta

eli olen esittänyt vain sen ajatuksen mikä mielestäni on viisasta tässä vaiheessa että nyt kun nämä asiat ovat kahdessakin otteessa eduskunnalle tulleet tänne saliin ja nämä menevät valiokuntakäsittelyyn niin toivoisin että valiokunta voisi ottaa omassa käsittelyssään myös nämä kehittämistarpeet juuri ne mitä meiltä jokaiselta edustajalta täällä tulee huomioon ja lähteä miettimään sitä voisimmeko palata tähän kampanjakattoasiaan esimerkiksi tässä yhteydessä

mutta keskustalle ja edustaja saarikolle kyllä huomauttaisin että kun nyt muutama kuukausi sitten vielä olitte ihan itse hallituspuolueena ja silloin me äänestimme näistä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistoista te äänestitte vastaan

tuolloinhan sdp vaati että täytyy saada vakuuksia ja meille oli tietenkin suuri pettymys että tulimme antaneeksi tämän kahdenvälisen lainan sitä kautta sillä hallituskaudella

tämä on iso huoli

tämä ei ole todellakaan aiheeton huoli

on tietenkin tämän myötä suuri riski että tämän valvonnan mahdollisuudet heikkenevät ja siihen meillä ei tietenkään tänä päivänä pitäisi missään nimessä olla varaa koska tiedämme finanssivalvonnan tärkeyden

oli hyvin tärkeää arvoisa puhemies varsinkin kun näemme tilanteen tänään että viime kaudella linja muuttui ja jatkossa toimimme niin että suomi sai saatavilleen vakuudet

arvoisa herra puhemies

tämä lyhyt korkotuki yhtenä joukosta jäi toteuttamatta koska ei löytynyt yhtenäistä näkemystä siitä onko tämä malli toimiva

mutta kyllä aivan arvoisa keskusta tämä esitys tämä hallituksen esitys todellakin kertoo hallituksen arvovalinnoista

minua kiinnostaisi nyt tietää mitä hallitus aikoo tehdä tälle resurssikysymykselle joka meillä on eittämättä edessämme tämän tulevan kehityksen myötä

ihan vain edustaja pekkarisen puheenvuoron johdosta

on niin hyvät ystävät että kyllä suomalaisten veronmaksajien riskit on rajattava ja sillä tavalla tämän politiikan pitää olla ja pysyä tiukkana

sarkomaa kertoo kuinka kaikki on niin erinomaista

sanottakoon nyt edustaja pekkarinen että tällä kaudella nyt sosialidemokraatit tekevät sitä veropolitiikkaa mitä te ministerinä viime kaudella vaaditte itse itseltänne siinä onnistumatta eli sitä että myös hyväosaiset osallistuisivat lamatalkoisiin

silloin kun elämme vaikeita aikoja joudumme säästämään nostamaan joitain veroja samaan aikaan suunnataan lisää rahaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nostetaan työmarkkinatukea peruspäivärahaa asumistukea ja toimeentulotukea

todellakin me puhumme tämän vuoden lisätalousarviosta ja siksi minulle oli suunnaton pettymys kun tämä lisätalousarvio ei sisällä yhtäkään uutta tähän suhdannetilanteeseen reagoivaa toimea asuntorakentamisen suhteen

tähän jää se ongelma että ensi vuonna kun tämä tukimuoto loppuu kyllä tämä verovähennysoikeus myös asunto osakeyhtiöillä pitäisi olla kuten pientaloilla jotta tämä asia olisi tasapuolinen

mutta meillä on myös hyvä niin paletissa muita koska olemme todella monia toimia tässä ennättäneet jo tehdä ja mietimme niitä myös lisää

tietenkin olisi miellyttävää kuulla nyt sitten tämän nykyisen hallituksen linjanvedot tässä mutta huomasin että ulkoministeri soini juuri lähti salista ja poistui mutta tässä olisi ollut hyvä tilaisuus kenties käydä hieman tätäkin keskustelua

tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä mutta minä nyt vielä haluan edustaja hoskosenkin puheenvuoron johdosta todeta että eihän tässä ole hallituksen ja hallituspuolueiden logiikan kanssa päätä eikä häntää

kuten todettu me emme voi ihan kaikille sitä kaikkemme me pysty luomaan ihan sitä että peli olisi aina tasapuolinen aina on näitä julkisuusetuja ja muita mihin täällä on viitattu mutta me pystymme yhdessä kehittämään mahdollisimman läpinäkyvän

eli minä kyllä toivoisin että ministeri vielä tätä ongelmatiikkaa hieman jumppaisi ja tulisi jossain vaiheessa käymään keskustelua että olisiko tässä sitten ratkaisu tulevaisuuteen kaikkinensa

tämä takausvaltuus joka tässä kirjassa on sisällä on sama takausvaltuus joka esiteltiin jo viime talvena hallituksen asuntopoliittisen ohjelman esittelyn yhteydessä

toisaalta sanotaan että me kaikki rakastamme kirjastoja ja niin kansa rakastaa mutta samaan aikaan hallitus antaa sen signaalin kuntapäättäjille että säästäkää muun muassa kirjastoista näiden normitalkoiden nimissä

eilen todellakin oli surun päivä

kiitos ed

manniselta että kyllähän asia hoidetaan kunhan ministeri katainen saa paperinsa järjestykseen

pulliaiselle tuesta näiden aloitteiden suhteen

luuletteko esimerkiksi että jollekin työttömälle ihmiselle joka on saanut pientä palkkaa kaupassa tai jossain muualla ja on ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla se raha on kauhean iso

mutta todellakin tärkeää on että tämä menee eteenpäin ja meidän vastalauseessamme mielestäni on asiallinen huomio

tällä kaudella verotukseen tuo oikeudenmukaisuutta myös se että perustulovähennystä nostetaan merkittävällä tavalla ja se auttaa kaik kein pienituloisimpia työttömiä eläkkeensaajia opiskelijoita

toisaalta minä kyllä vähän antaisin edustaja lindtmania enemmän armoa pekkariselle konsulttina nimittäin toisaalta tämä hallitushan juuri nyt toteuttaa niitä asioita joita pekkarinen viime hallituskaudella vaati edelliseltä hallitukselta

tiusaselle kyllä siitä että esimerkiksi viime hallituskaudella huolimatta siitä että sdp oli hallituspuolue me vastustimme jätelainsäädännön osittaisuudistusta muun muassa juuri sillä perusteella että meidän mielestämme välttämätöntä siinä yhteydessä olisi ollut ulottaa tämä jätevero myös yksityisille kaatopaikoille koska tilanne mikä edelleen tämän osittaisuudistuksen myötä syntyi vääristi kilpailua entisestään huonompaan suuntaan

tampereella työpaikan menetys microsoftin ja nokian ilmoitusten johdosta tarkoittaa liki tuhatta ihmistä

juuri eilen oli maankäyttö ja rakennuslain uudistamisesta eduskunnan salissa käsittelyssä yksi laki jossa omalta osaltaan muun muassa vähennetään selvitysten vaatimusta kaavoituksessa mikä varmasti joustavoittaa tältä osin kaavoitusmenettelyä

eli on aivan turhaa sanoa että tässä lisätalousarviossa jollakin tavalla vuokra asuntotuotantoa elvytettäisiin suhdannetilanteesta johtuen

aiotteko te nyt huolehtia siitä että te pääministeripuolueen voimalla huolehditte siitä että kokoomuksen valtiovarainministeri katainen saa paperinsa järjestykseen ja me saamme sen lisätalousarvion jota muun muassa keskustan puolelta puoluesihteerikin on kaivannut aivan kuten oppositio

ettekö te arvoisat hallituspuolueen edustajat ole nähneet ja kuulleet sitä huolta minkä tämä hallitusohjelma aiheutti

voitte edes vähän iloita siitä että nyt työtönkin saa jotakin parannusta

ja todettakoon vielä edustaja pekkarinen mitä tulee kunnallisveroon että muistan kyllä nekin ajat kun me täällä ihmettelimme että keskustavetoisen kuntapolitiikan seurauksena pitkälti toistasataa kuntaa nosti veroprosenttejaan

ja toiseksi on hyvin tärkeätä nyt kun pitäisi ehdottomasti juuri nyt näitä toimia tulla pitäisi myös tulla sellaisia toimia joilla pystymme rakentamaan riittävästi koteja ihmisille ja kohtuuhintaisia koteja ihmisille

olkaa tästä iloisia

tässä tilanteessa nousee vahvasti esiin se yleinen kysymys työllisyys ja koulutusmäärärahojen tasosta

pimeässä marraskuussa on valoisiakin puolia

tämä väestönsuojakysymys ei kuulu vastuulleni se kuuluu sisäministeriön vastuulle mutta ympäristöministeriö on kyllä tästä sitä mieltä että myös näiden velvoitteiden keventäminen olisi hyvä saada maaliin

tämä on hyvin vakava iso asia mikä äärellä olemme

tänään sellainen on se että hallitus on tullut sdpn linjoille ja huomannut että on välttämätöntä satsata työllisyyteen vahvemmin

niitä on leikattu tämän hallituksen toimesta näinä aikoina rajusti ja sdp on jo useasti vaatinut sitä että näitä työllistämisen voimavaroja saadaan lisää vastaamaan tähän kauheaan tilanteeseen

ja näillä takausvaltuuksilla ei yksinkertaisesti kohtuuhintaisia synny vaan se kohtuuhintaisuus tulee sieltä niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin korkotuen ehtojen parantamisesta mitä sosialidemokraatit ovat moneen kertaan esittäneet

minä nyt toivon että voisitteko viedä terveiset teidän ministerillenne arvoisat edustajat zyskowicz ja heinonen että tämä hanke kerta kaikkiaan on kestämätön ja se on peruttava

kun me nyt käymme tässä vakavaa talouspoliittista keskustelua minä edellytän myös että oppositiolla on selkeä vaihtoehto

tässä on selkeä linjan muutos

mielestämme tämä on modernia tulevaisuuspolitiikkaa

eli hallituksen ei tule ajaa alas suomalaista hienoa kirjastolaitosta

puhemies

nyt kun tällainen tilanne on käsillä niin kysyn uudestaan asiaa johon emme saaneet vielä vastausta

otetaan rahaa sieltä mistä sitä on hyvin eettisesti perustellusti saatavissa ja samaan aikaan muistetaan myös sosiaalinen puoli eli ei jätetä kaikkein köyhimpiä maksumiehiksi

itse olisin halunnut nostaa tässä puheenvuorossa nimenomaisesti myös tämän windfall veron esiin koska juuri viikonloppuna kuuntelin innostuneena radiosta muun muassa referaattia ministeri lehtomäen kannanotoista asian suhteen ja kun nyt on käytäntönä se että täällä puhutaan ison oppositiopuolueen pääoppositiopuolueen virallisista lakialoitteista niin olisin toivonut että tämä keskustelu arvoisa puhemies voisi jatkossa olla sillä sävyllä että täällä hyvin vakavasti olisivat myös ministerit paikalla ja kävisimme tätä hallituksen ja opposition välistä välttämätöntä debattia

puhemies

hyvä että valtiovarainministeri katainen tässä antoi periksi

toivotamme hänet tervetulleeksi sdpn vaihtoehtobudjetin linjoille

mitä ministeri sanotte siitä

suunnanmuutos on jatkoa kreikka paketin yhteydessä nähtyyn hallituksen linjan muutokseen viime keväästä

olisin halunnut käyttää nimenomaan tätä tilaisuutta hyväkseni tiedustellakseni hallituksen ministereiltä joita täällä nyt ei valitettavasti ole miten tämä windfall vero joka on äärimmäisen tärkeä saada nopeasti eteenpäin etenee ja olisin toivonut todellakin näitä kannanottoja hallituksen taholta